pulliainen niele noita teidän väitteitänne

arvoisa ed

juuri näin olemme tehneet lain laki on astunut voimaan lain voimaantulon jälkeen toimeenpanoa valvoo viestintävirasto jolle se lakisääteisesti on merkitty tehtäväksi

viestintäministeriössä on käytetty kaikki ne mahdolliset toimet joilla olemme operaattoreita kannustaneet siltä osin kuin meillä on siihen toimivaltaa ja mahdollisuutta laittaa täytäntöön tämän lain hengen joka on kirjattu

olemme jopa uhanneet hintasäännöstelyllä mikä aiheutti aika valtaisan keskustelun siitä olemmeko suomessa menossa askelia taaksepäin sillä että hintoja ruvetaan sääntelemään

arvoisa puhemies

viestintäministerin sektorilla on yksi merkittävä iso kokonaisuus

myös erot teollisuusmaiden taloustilanteessa selittyvät suureksi osaksi tieto ja viestintäteknologiainvestointien tutkimuksen ja käytön määrillä sekä tietoyhteiskunta ja mediatoimialojen kilpailukyvyllä

arvoisa puhemies

ihan tähän alkuun vielä haluaisin palata tähän keskusteluun siltä osin kuin se liittyy tavanomaisen viestinnän tunnistamistietojen käsittelyyn

suomalaisella viestintäpolitiikalla on toisaalta rohkaistu uusien edistyksellisten teknologioiden ja palveluiden käyttöönottoa suomessa kärkimaiden joukossa ja toisaalta viestintäpolitiikalla on pyritty varmistamaan että laadukkaat ja kohtuuhintaiset viestintäpalvelut ovat kaikkien saatavilla myös siellä missä palvelun tarjonta ei ole kaupallisesti kannattavaa

joissakin puheenvuoroissa on edelleenkin viljelty sitä ajatusta että kaikki sähköpostiliikenne olisi ikään kuin nyt tunnistamistietojen osalta altistumassa tarkkailulle ja käsittelylle

tässä laissa hyvin tarkasti luodaan ne pelisäännöt milloin tunnistamistietoja voidaan käsitellä ja tavanomainen sähköpostiliikenne juuri se mitä me arjen työssämme pääsääntöisesti käytämme ei ole sen tyyppistä viestintää joka altistuisi tämän lain pohjalta tai minkään muunkaan lain pohjalta tunnistamistietojen käsittelylle

esimerkiksi taajuuspolitiikalla voidaan huolehtia monista asioista mutta nyt ensimmäistä kertaa valtion budjetissa on varattu rahaa laajakaistainvestointien rahoittamiseen ja tämä on suuri ja merkittävä askel

tämä on hirveän tärkeä muistaa ja ehkä sillä näitä pelkoja uhkakuvia jollakin tavalla voidaan lieventää joita kansalaisten keskuudessa on syntynyt kun tätä on jatkuvasti julkisuudessa väitetty

se liittyy tähän hallituksen linjaukseen laajakaistapolitiikasta jossa ensimmäinen askel otettiin kun eduskunta hyväksyi lain jossa laajakaistoista tehtiin yleispalvelu ja sehän on astunut voimaan viime heinäkuussa

haluaisin ihan joitakin muita asioita vielä tuoda esiin jotka ovat tässä julkisuuskeskustelussa jääneet vähemmälle huomiolle mutta jotka liittyvät myös tähän hallituksen esitykseen ja ovat mittavia parannusehdotuksia

tällä hetkellä viestintävirasto tekee kartoitusta yleispalveluvelvoitteella toimivista yrityksistä ja käytännössä tämä laki astunee voimaan ensi kesään mennessä

arjen tietoyhteiskunnassa sähköiset palvelut ja asiointi muodostavat yhä keskeisemmän osan niin julkisen kuin yksityisen sektorin palvelujärjestelmään

esimerkiksi yritysten viestintäkulujen taloudellinen optimointi tulisi mahdolliseksi kun uusilla säännöksillä luodaan mahdollisuus tuottaa siihen tarvittavia tilastollisia analyysejä teleyritysten kilpailuttamiseksi

jotta sähköpostiviestimme menevät perille vastaanottajalle häiriöttömästi tarvitsevat viestin välittäjät teleyritykset ja yhteisötilaajat entistä parempia lainsäädännöllä taattuja keinoja kohdata nämä arkipäivän haasteet

sadattuhannet suomalaiset ovat saaneet viestin jonka tarkoituksena oli kalastella pankkitunnuksia tai henkilötietoja laittomiin puuhiin

tällä esityksellä annetaan keino suodattaa nämä niin sanotut fishing viestit automaattisesti pois järjestelmistämme

esimerkiksi se voisi luovuttaa teleyrityksille tai yhteisötilaajalle tiedon siitä ip osoitteesta josta tietoturvaan kohdistuva hyökkäys on toteutettu

jotta näiden verkkojen toimintaa pystytään turvaamaan esityksessä annetaan viestintävirastolle myös oikeus luovuttaa tietoja muissa valtioissa toimiville vastaaville cert toimijoille

arvoisa puhemies

pidän tärkeänä myös liikenne ja viestintävaliokunnan pontta jonka mukaan tämän lakiesityksen esiin nostamat mahdolliset puutteet tai epäselvyydet poliisin toimintavaltuuksissa esimerkiksi selvitettäessä yrityssalaisuuksiin liittyviä väärinkäytöksiä ja rikoksia selvitetään pikaisesti ja tarvittaessa jo ennen pakkokeinolainsäädännön laajempia uudistuksia

arvoisat kansanedustajat tällä haluan vaan juuri tuoda eduskunnalle tiedoksi sen että hallitus on erittäin vakavasti ottanut tämän hankkeen ja sen merkityksen ja vaikutuksen erityisesti haja asutusalueilla ja haluamme todellakin löytää oikeudenmukaisen ratkaisun siihen miten kaikkialla tässä maassa voitaisiin huolehtia sen viimeisenkin kotitalouden laajakaistayhteyden aikaansaamisesta

viestintäverkkomme tarvitsevat ajanmukaisia tietoturvallisuuden parantamiseen tähtääviä säännöksiä ja jos lakia ei nyt hyväksyttäisi nämä edellä mainitsemani tavoitteet jäisivät täysin toteutumatta

uskoisin että tämä ratkaisu joka nyt tässä on syntymässä on sen suuntainen joka sen mahdollistaa

seurujärvelle haluan todeta että kustannuksia tämän lain osalta tulee ainoastaan silloin jos ottaa tämän tunnistamistietojen seurantamahdollisuuden käyttöön

muussa tapauksessa näin ei ole ja toivottavasti suurin osa suomalaisista yhteisöistä ja yrityksistä huolehtii tietoturvasta jolloin välttämättä tämän lain pykäliä ei tarvitse missään olosuhteissa ja tilanteissa käyttää

täällä on kyselty sitä onko viestintäministeriöllä ja ministerillä ollut tiedotusongelma

kyllä me olemme koko sen ajan kun tätä keskustelua on käyty tiedottaneet erilaisista päätöksistä ja ratkaisuista alkaen parlamentaarisen työryhmän työn tuloksista mutta jostain kumman syystä suomalainen muu tiedotusvälineistö ei ole halunnut kertoa tämän esityksen sisältöjä

me tietysti toivomme sitä että jossakin vaiheessa myös pääsemme aitoon tiedotusympäristöön siltä osin ja aitoon keskusteluun tämän uudistuksen hyvistä puolista joka viimeistään tapahtuu silloin kun esitys tuodaan eduskuntaan ja siitä käydään laaja keskustelu

niin heille jotka ylläpitävät verkkoja tietohallinnon ihmisille yrityksille kuin tietysti työntekijöille ja käyttäjille

emme ole halunneet lähteä maksettujen ilmoitusten tielle tässä asiassa mutta olemme varmasti jokaisessa tiedotteessa ja tiedotustilaisuudessa tarkkaan kertoneet tämän esityksen hyvät ja huonot puolet ja korostaneet sitä että kuitenkin työtä on tehnyt parlamentaarinen työryhmä joka on yksimielisesti päätynyt esittämään ja oletan kun työryhmä istui yli vuoden että he ovat syvällisesti näihin eri vaihtoehtoihin perehtyneet

kukaan ei tunnu olevan kauhean huolestunut siitä missä määrin tällä hetkellä yritykset ja yhteisöt tietoisesti tai tietämättään seuraavat tunnistetietoja ja näin ollen rikkovat viestinnän suojaa

tämä on minun mielestäni vakava asia ja tällä lailla toivottavasti ainakin tietämättömyys sitten viimeistään tämän julkisuuskeskustelun jälkeen katoaa niin että tiedetään todellakin että sähköpostien tunnistetietoja ei saa seurata

kysyn vaan sitä olisiko syntynyt jonkinlainen uusi tilanne tai konflikti jos hallitus olisi putsannut pöydän ja lähtenyt siitä että ei ole olemassa parlamentaarisen työryhmän esitystä vaan olisimme lähteneet pisteestä a pohtimaan tätä asiaa

kolmikanta valmisteli yrityssalaisuuksien osalta tätä lakia ja myös luvattoman käytön osalta silloin kun yhteisö on yritys mutta muilta osin normaali lainvalmistelu on tapahtunut ministeriössä

sen verran monimutkaisen tietojärjestelmän uudistuksen tämä vaatii että jo kesällä olisi pitänyt viestintäviraston voida tehdä tiettyjä tilauksia liittyen tämän järjestelmän uudistukseen

eli tämä on ollut ihan avoin normaali lainvalmistelukierros jossa erityisesti kolmikannalla on valmisteltu tämä yrityksiä koskeva osuus

arvoisa puhemies

kun tämä keskustelu kuitenkin on ollut sen verran herkkää en tiedä kuka olisi halunnut ottaa vastuun siitä että tilataan järjestelmä ennen kuin asiasta on päätöksiä

tämä sallan katkos on ollut hyvin harmillinen mutta toisaalta se tuli oikeaan aikaan kun sanotaanko sen yhteydessä ei tapahtunut mitään pahempaa

tietysti tässä on tärkeää se että on sitten luottamuksellista tietoa mutta voidaan seurata montako ilmoitusta tehdään kuinka paljon tulee ilmoituksia sitten ikään kuin tästä manuaalisesta tunnistetietojen käsittelystä josta täytyy tietosuojavaltuutetulle tehdä ilmoitus

viestintävirastolla oli vanhentuneet määräykset ja syyskuun loppuun mennessä olemme pyytäneet heiltä uudet määräykset turvan ja luotettavuuden osalta viestintäverkkojen suhteen

niin sitä ei laissa voi veroluonteinen maksu laki tullaan rakentamaan siten että tuodaan haarukka jonka sisällä tämän maksun pitää olla

varmasti muitakin tapoja löytyy kunhan nyt päästään sitten tätä puolta pohtimaan sen jälkeen kun tämä laki saadaan täältä talosta ulos

itse olen kyllä kovistellut koko ajan operaattoreita asiakaspalvelun suhteen ja todennut sen että jos muutosta ei tapahdu meillä on mahdollisuus avata viestintämarkkinalaki ja laittaa sinne myös tämmöiseen asiakaspalvelun laatuun liittyviä kysymyksiä

itse katsoin sähköisestä mediasta työryhmässä jäsenenä olleen markku lemmetyn akava haastattelun jossa hän totesi että häntä ei ole painostettu

valitettavasti valtion talousarvioon ei mahtunut tämä ministeri wallinin ajama medianeuvosto jolle itse olisin kovin mielelläni nähnyt tehtävänä ikään kuin näitten televisiolähetysten sisällön arvioinnin joka tällä hetkellä on viestintävirastolla

mutta lähtökohta on se että me emme voi euron tarkkuudella hallituksen esitystä tuoda vaan se tuodaan tietyllä haarukkatasolla joka kulkee sillä linjalla mitä parlamentaarinen työryhmä on esittänyt

budjettiteknisesti emme voi verolakeja säätää kuin tietyillä tavoilla siitä on olemassa vahvat määräykset ja näin ollen tämä laki tullaan tällä tavoin rakentamaan

arvoisa puhemies

postitoimilaki on valmistelun alla ja siellä varmastikin työryhmä jonka työ on tammikuussa päätöksessä arvioi myös tämän ykkösluokan kirjeen tulevaisuutta onko siihen enää tarvetta ja näin saataisiin sitten kustannuksia itellalta postinjaossa alaspäin

voi joilla voidaan haluttaessa kiertää myös tämän lain tarkoittama yrityssalaisuuksien suojaaminen

mutta tämä keskustelu arvoisa puhemies on ollut erinomaista lähetekeskustelua tähän työhön jota me teemme

en oikein tiedä mitä tekemistä tällä lailla on korruption kanssa

mutta tässä täytyy myös muistaa että silloin kun tämän lain pykäliä käytetään yrityssalaisuuksien vuodon estämiseksi niin rajataan se henkilöstö koskemaan vain niitä yrityksen työntekijöitä jotka käsittelevät yrityssalaisuuksia

tässä laissa halutaan korjata olemassa olevia epätarkkoja pykäliä jotka parantavat niin työntekijöitten kuin yritysten ja käyttäjien oikeusturvaa

järvinen kyseli sitä miksi ei ole luvatonta käyttöä irrotettu

sitten jos yritys yhteisötilaajana epäilee luvatonta käyttöä tai yrityksen verkkoliikenteessä on paljon häiriöitä ja ja

ensinnäkin luvaton käyttö on olemassa olevassa pykälässä ja toisaalta luvaton käyttö on tietysti hyvin ongelmallinen kysymys silloin kun se kohdistuu verkon toimintaan

ja jo jotka aiheuttavat vakavaa haittaa yrityksen verkkotoiminnalle tämän lain luvattoman käytön pykälää voi käyttää hyväksi

luvaton käyttöosuus on kohdennettu verkon ylläpitoon niihin mahdollisuuksiin jos verkossa on häiriöitä se on tukossa viestit eivät kulje jopa kaatuvat

etäyhteydet ovat tärkeitä ja nyt kun tätä laajakaistahanketta viedään eteenpäin niin tämä perusrunkoverkko mahdollistaa sitten myös huomattavasti paremmat langattomat palvelut ja sitä kautta myös varmasti kotitaloudet tai vapaa ajanasunnot pääsevät hyvien yhteyksien piiriin kun tätä perusrunkoverkkoa rakennetaan

näin ollen tällä luvattoman käytön pykälällä mahdollistetaan verkon toimivuuden selvittäminen mutta tämäkin vain siinä tapauksessa että tämä luvaton käyttö aiheuttaa merkittävää haittaa tai vahinkoa

olen kirjannut ministereiden kuivuri josta seuraava vastauspuheenvuorot edustajat salo

eila ukkonen hoskonen järvinen pertti virtanen ja

sitä kautta uskoisin että vaikka laki lähtee siitä että kyse on vakituisesta asunnosta niin kuitenkin myös kakkosasunnot ja vapaa ajanasunnot tulevat huomattavasti parempien yhteyksien piiriin

tämä on erittäin tärkeä asia huomata että yrityssalaisuuksissa puhutaan merkittävistä yrityssalaisuuksista ja luvattomassa käytössä täytyy olla merkittävää haittaa tällä luvattomalla käytöllä

meillä on tavoitteena että kuidun ohella myös linkin kautta välitettäviä langattomia palveluja tulisi enemmän tarjolle ja ne operaattorit jotka ovat keskittyneet mobiilitoimintaan lähtisivät myös vahvasti tarjoamaan haja asutusalueille linkkien kautta laajakaistapalveluja

jos meidän sähköpostimme ei kulje niin varmasti tuonne eduskunnan atk numeroon soitetaan ja kysytään miksi se ei kulje tai miksi verkot eivät toimi ja juuri tätä varten tällä lainmuutoksella halutaan luoda mahdollisuudet myös verkon toimivuuden varmistamiseksi toisaalta luvattoman käytön ennalta ehkäisemiseksi kuin myös sen paikantamiseksi

uskomme että tämä kokonaisuus kyllä näkyy jokaisen suomalaisen palvelutasossa

arvoisa puhemies

omasta puolestani haluan myös kiittää valtiovarainvaliokuntaa ja liikenne ja viestintäjaosta työstä jota on tämän budjetin ympärillä tiiviisti tehty

erityisesti haluan kiittää siitä ymmärryksestä jota on osoitettu tietoturvakysymyksen näkökulmasta

meillä on jo toinen kansallinen tietoturvastrategia käytössä

viimeiset vuodet ovat osoittaneet sen että jatkuvasti tietoturvaan liittyvät kysymykset tulevat entistä tärkeämmiksi yhteiskunnan toimintojen ylläpidon ja luotettavuuden näkökulmasta

ennen kaikkea tietoturvakysymykset ovat myös laajasti kansainvälisiä kysymyksiä

siltä osin viestintävirasto saa nyt sitten helpotusta tämän budjetin kautta liittyen tähän uuden tietoturvaviranomaisen ncsan rahoitukseen

ja olen varma että tietoturvaan liittyvien asioiden merkitys tulee tulevina vuosina vaan korostumaan

siitä lämmin kiitos

toinen asia mikä liittyy budjettiin ja mistä tässä salissa juuri vastikään keskusteltiin liittyen kansalliseen digitaaliseen agendaan liittyy tähän valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen

kysymys on enemmänkin siitä onko tämä resurssien allokointi eri maakuntien välillä toimiva siltä osin ettei kun hanke on lähtenyt liikkeelle joissakin maakunnissa jo ikään kuin olla myymässä ei oota kun toisissa maakunnissa vielä on kaikki resurssit käyttämättä

tämä on varmasti yksi sellainen asia jota tarkastellaan siinä välitarkastelussa joka tullaan ensi vuonna tekemään

maakunnat ovat sitten eräällä tavalla koordinaattoreita kuntien suuntaan mutta kuntien päättäjien tulee itse arvioida ennen kaikkea se kuinka priorisoidaan kuinka tärkeinä nämä laajakaistat nähdään kunnan kilpailukyvyn kunnan elinkeinotoiminnan ja kuntalaisten näkökulmasta tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

olemme nähneet että on kuntia jotka ovat hyvin rohkeasti ja innokkaasti lähteneet liikkeelle ja toisissa kunnissa ei ole vielä asiaan reagoitu

tietysti mielestäni on erittäin iloinen uutinen se että angry birds sai pelimaailman oscarin los angelesissa tänään se on barcelonassa valittu vuoden gsm peliksi ja myös applen vuoden peliksi

itse olen aivan varma siitä että hyvä tietoliikenneinfrastruktuuri on parasta aluekehittämistä

meidän täytyy löytää myös ne keinot millä eri maakunnissa erilaisissa tilanteissa löytyvät tarjoajat näihin verkkoyhtiöihin

se kertoo sitä että sisällöissä erilaisilla sähköisillä tuotteilla suomalaisilla on myös mahdollisuuksia

pohjois savossa on päätetty kuntavetoisesti perustaa oma verkkoyhtiö ja sitä kautta viedä hanketta eteenpäin

tämä mihin valiokunnan puheenjohtajakin puuttui kysymys tästä valtion it tai yleensäkin tietoyhteiskunnan strategisesta johtamisesta

näin ollen kunnat voivat laittaa hankkeen liikkeelle niin nopeasti kuin vain haluavat ja jaksottaa sitä useamman vuoden jos rakennuttaja on siihen valmis